täällä edustaja mäkinen otti minusta tärkeän asian esille elikkä nämä kuntien ja julkisen sektorin ict kustannukset

pelkään aivan oikeasti unionin itsensä puolesta että tämä ei ole hyvää kehitystä unionin puolesta

kuntapäättäjät ovat vuosia voineet vain voimattomana todeta että kustannukset suorastaan karkaavat käsistä mutta kuntien itsehallinto sallii tämän monenkirjavan käytännön syntymisen ja kyllä tämä tulee kalliiksi vielä tämän kuntauudistuksen edetessä ja on tullut kalliiksi muun muassa jo tehdyissä kuntaliitoksissa

hämmästyttävää on myös se että sosiaali ja terveyspalveluiden järjestämiseen ja rahoitukseen liittyvät kysymykset eivät ole kuntauudistuksen keskiössä

kun tätä hallituksen esitystä lukee täällä on aivan selvä pykälä siitä että yhteisiä palveluita on velvollisuus käyttää

eikö todella kuntasektorille saataisi samantyyppistä velvoitetta jolla olisi mahdollisuus minun mielestäni saada tarpeellisia säästöjä aikaan tässäkin taloudellisessa tilanteessa

edustaja kalliorinne nyt on kysymys työstä eikä työväenliikkeestä

meillä lukee puolueohjelmassa aivan selvästi että terveyskeskuksissa palvelutaloissa ja kouluissa muun muassa on oltava riittävästi henkilökuntaa joten siteeraan edelleen edustaja soinia kysymys oli viiden vuoden irtisanomissuojasta ja jos jatkan tästä vielä pidemmälle irtisanomissuojan ketjuuntumisesta joka voi olla jopa yhdeksään vuoteen asti

ministeri sanoi että kuntien on tällä hetkellä hankintavaiheessa kiinnitettävä huomiota ongelmien yhteensopivuuteen mutta tämä harmillinen ongelma ei poistu käden käänteessä ja on myöskin kallista

perussuomalaiset pitävät tärkeänä että mahdolliset kuntaliitokset toteutetaan vapaaehtoisuuden pohjalta ilman ministeriön sanelupolitiikkaa ja pakkoa

toisaalta esityksessä myös todetaan että palvelukeskus ei osallistuisi kuntasektorin tarjouskilpailuihin tarjouksen antajana mutta kuitenkin voi toimia julkisen hallinnon turvallisuusverkon palveluntuottajana mitä täällä edustaja kurvinen sivusi

suuriin kuntaliitoksiin pakottaminen aiheuttaa helposti sen että uuden kunnan reuna alueet kuihtuvat menettäen viimeisetkin palvelunsa kunnan keskustaan

aivan aluksi tästä huoltovarmuudesta täytyy todeta se että kyllä on niin että meidän täytyy etsiä aivan uutta energiapolitiikkaa aivan uudenlaisia ratkaisuja jotka nimenomaan tukevat jatkossa sitä huoltovarmuutta jota me tarvitsemme ja siinä on olennaisena osana kotimainen energia ja sen tuotannon turvaaminen

mutta kysymys on vielä myöskin kuntien tehtävistä ja siitä että kun te hyvä hallitus nyt haluatte meiltäkin jopa niitä leikkauslistoja niin kyllä teidän täytyy myöskin itse puuttua siihen asiaan

kun sitten edustaja lehti totesi intian bangaloresta ja heidän kilpailukykyisistä hinnoistaan on kuitenkin muistettava myös että ict alalla puhutaan niin sanotusta intia koodista eli kyllä meillä suomessa vielä aitoa osaamista on

jos kuntien tehtäviä on selkeästi lisätty tällä kaudella ja valtionosuuksia on kavennettu ja kuntien tulopohja on kapenemassa niin täytyyhän teillä nyt olla jo jonkunlaiset alustavat laskelmat ja kaavailut siitä mitä tehtäviä aiotaan karsia

siinä fossiilisessa polttoaineessa ollaan kiinni ja kyllä minä siitä syytän edellisiä hallituksia edellisiä eduskuntia että ei olla etsitty niitä ratkaisuja joilla fossiilitaloudesta päästään ihan aitoon biotalouteen kiertotalouteen ja otetaan niitä askelmerkkejä

mutta onneksi nyt on sellainen hallitusohjelma jossa on biotalous ja puhtaat ratkaisut nostettu aivan strategiseen asemaan

perussuomalaisten mielestä ennen kuntien yhdistämisestä päättämistä on syytä harkita neuvoa antavien kansanäänestysten järjestämistä

millä tavalla hallitus aikoo turvata perustuslain määräysten toteutumisen kuntauudistuksessa ja miten hallitus perustelee sen että kuntaliitoksista saadaan nopeita taloudellisia hyötyjä niin kuntalaisille kuin koko julkiselle taloudelle vaikka tutkimustulokset aiemmista kuntaliitoksista eivät puolla suuruuden ekonomiaa

ja ennen kaikkea minä nyt kuitenkin vielä peräänkuuluttaisin sitä että kun täällä sdp moittii tästä polttoaineveron nostamisesta niin minä olen monta kertaa kysynyt sitä missä on tämmöinen teidän vaihtoehtoinen ja uusia ratkaisuja etsivä energiapolitiikkanne

kyllähän tämä on semmoinen asia mihin puolueittenkin ehkä tulisi ottaa topakammin kantaa ennen vaaleja ja siellä kun ollaan kiireessä lykkäämässä niitä omia vaalimainoksia ja esitteitä niille mahdollisille äänestäjille niin tämä olisi ehkä kuitenkin

kuntarakennemuutoksia harkitessa tulee huolehtia siitä että uudistukset valmistellaan parlamentaarisessa työryhmässä siten että kuntalaisten vaikutusmahdollisuudet turvataan

edustajille rajamäki nylander ja sarkomaa tiedoksi että kysyntä ja tarjonta eivät todellakaan kohtaa tuolla pohjois pohjanmaalla missä keskellä luonnonvaroja luonnonvara alan koulutuspaikat lopetetaan ammattikorkeakoulusta kuten myös todella huolestuttavaa on tämä kemi tornio alueen leikkaaminen

eduskunta toteaa että hallitus ei nauti eduskunnan luottamusta

arvoisa puhemies

kyllä minä olen tässä mieleni pahoittanut moneen kertaan että täällä salissa edelleen käytetään jatkuvasti tätä virheellistä tietoa esimerkiksi siitä missä taseessa ne kansallispuistot ovat

mitä tulee tähän metropolialueen vetovoimaisuuteen niin budjettikirjan tilastot osoittavat että ammattikorkeakoulujen läpäisy on ollut hyvä kautta maan

miten maatalouden jätteitä tai elintarvikejätteitä voitaisiin hyödyntää paremmin mihin maa ja metsätalousvaliokunta otti lausunnossaan kantaa

minä ihmettelen heidän sanojaan siitä mitä hallitus on tehnyt

kyllä meillä on ollut ammattikorkeakouluissa vetovoimaa koko suomessa minkä osoittaa myöskin pelikehittelyn huippuosaaminen kajaanissa metropolialueelta katsottuna syrjässä mutta todella huipputyötä

mutta vielä ministeri vapaavuori te puhuitte nyt siitä että metsäteollisuudella täytyy olla puuhuolto kunnossa

ja kyllä tähän on liittynyt todella paljon disinformaatiota vyöryttämistä ja pelottelua uhkakuvien maalaamista

kyllä me olemme varmasti siitä kaikki samaa mieltä että metsäteollisuus on teollisuutemme yksi tärkeä jalka mutta onko nyt niin että sillä varjolla me jätämme kuitenkin rästihakkuita metsiimme todella paljon ja yhä enenevässä määrin että vahditaan mustasukkaisesti sitä puuraaka ainetta että sitä nyt ei sitten sinne lämpökattilaan pääsisi niin helposti vilahtamaan

sitä minä olen odottanut että tässä tämä hallitus tekisi ratkaisuja biotalouden suuntaan niin että päästäisiin puhumaan entistä vahvemmin kotimaisen energian käytöstä joka luo sinne aluetalouteen uusia tuloja uusia työpaikkoja ja sitä kautta vahvistaa kansantaloutta

todellakin vielä korostan sitä että täällä ei ole puhuttu ympäristöministeriön lakkauttamisesta vaan toiminnan tehostamisesta siitä että ministeriöt keskustelevat keskenään ja tällaisia ongelmia ei pääse syntymään oli kysymys sulauttamisesta tai yhdistämisestä ainakin toiminnan kehittämisestä

edustaja skinnari otti esille että altia nyt tulisi ainakin sitten myydä kotimaisille ja voidaan kai sanoa autokatsastuksen ja yaran myynnin osoittavan että kossun hinta tulisi sitten ainakin nousemaan

arvoisa puhemies

edustaja koskiselle voisin todeta että kun sanoitte että vastustamme koko direktiiviä niin toki direktiiviäkin voin vastustaa mutta nyt tässä tapauksessa ja kannanotossa olen kannattamassa lain hylkäämistä

minä en vain voi oppositiosta käsin mitenkään vaikka koko hallintovaliokuntaa kantaa sinne ministeriöön ja laittaa tätä lakiesitystä sinne uudelleen myllyyn ja myllytettäväksi

kyllä tämän asian edustaja zyskowicz todisti väkevästi

onko se sitten seuraava liipaisimella

perussuomalaisille energian kotimaisuus on todella tärkeää

sitten edustaja paaterolle haluaisin todeta sen että mietinnössä on todettu ja me olemme asiantuntijakuulemisissakin saaneet kuulla että lukumäärien arvioiminen on vaikeaa

transatlanttisen kauppasopimuksen käsittelyssä maa ja metsätalousvaliokunnassa kylläkin todettiin että suomen tärkeimmät vientielintarvikkeet ovat vodka ja juusto elikkä kyllä sillä altian toiminnalla merkitystä on

meille ei pystytty esittämään mitään tarkkoja lukumääriä

on hyvä että poliisien toimintamäärärahoihin on tullut korotusta ja sikäli sieltä ehkä niitä henkilötyövuosia säästyy tai saadaan turvattua mutta kyllä perusongelma on edelleen se että poliisien määrä siellä kentillä on vähenemässä ja tämä lisätalousarvio ei sitä auta

tietysti valiokunta edellytti tässä seurantaa ja myöskin kustannusten arviointia

haluaisin nyt kuulla ministeriltä millä tavalla olette edistäneet tai haluatte olla edistämässä maatalouden biokaasuhankkeita

me emme saaneet laskelmia

arvoisa puhemies

arvoisa herra puhemies

kiitoksia tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle ja koko tarkastusvaliokunnallekin ja kiitos myös siitä että valtiovarainministeri oli täällä paikalla tätä asiaa käsittelemässä

todellakin kun on kysytty että mikä on meidän lentoliikennestrategia edustaja jokinen täällä esitti periaatekeskustelua pääomittamisen yhteydessä niin mikä estää meitä lopettamasta kyselyä vaan että tähän lentoliikennestrategiaan todella puututaan mitä edustaja kurvinen otti esille

kyllä minä olen myös edustaja zyskowiczin kanssa aivan samaa mieltä että tässä talouden tilanteessa jokaisessa lakiesityksessä täytyisi olla kustannusvaikutusten arviointi mukana

elikkä mitä tälle tällä hetkellä kuuluu ja miten suomi on vaikuttamassa tämän sisältöön

hallintovaliokunnassa hyvin usein on näillä eri hallinnonaloilla törmätty juuri siihen tilanteeseen että sisäiset vuokrakustannukset ovat todellakin niin kuin valiokunnan mietinnössä todetaan aiheuttaneet toiminnan sopeuttamista

kun tuntuu että kyllä sitä juustohöylääkin tämän päivän rakennepaketin mukaan siis hallituksen esityksen mukaan ollaan käyttämässä niin sitten ollaan hyväksymässä lakia jonka kustannusvaikutuksista me emme voi tietää käytännössä oikeastaan juuri mitään

niin kuin täällä nyt on todettu näistä pohjoisen reiteistä paljon niin vielä muistutan siitä että me keskustelimme eduskunnassa arktisesta strategiasta ja kyllä siihenkin voimme vedota kun puhutaan että lentoliikennestrategia on päivitettävä

mutta aivan samalla tavalla kuin edustaja anttila otti esille ja myöskin muissa puheenvuoroissa ei nimenomaan nämä eri

uskon kyllä että senaatti kiinteistöt ymmärtää erityisrakennukset erityisrakennuksina mutta siihen ei ole mielestäni mitään perusteita olemassa näissä asiantuntijakuulemisissa mitä myöskin tarkastusvaliokunta on kuullut

olen aivan samaa mieltä pääministerin kanssa mitä sanoitte tuossa alustuksessa että kunnilla on liikaa tehtäviä tulopohjaan nähden ja niitä täytyy karsia mutta nyt ollaan menossa leikkaukset edellä

kiitoksia kertomuksen esittelystä valtuuskunnan puheenjohtajalle ja kiitos myös valtuuskunnalle kuluneesta työstä jota on tehty

kysymykseni kuuluukin

se myös jatkuu tämän ihmisoikeusjärjestön parissa josta myös tilastot kertovat kieltään oikeusvaltioperiaatteen edistämisestä joka on kuten kertomuksessa todetaan olennainen osa demokratian ja ihmisoikeuksien toteutumisen kannalta

kenttä on laaja kysymyksiä käsitellään arabikevään jälkimainingeista kuntakysymyksiinkin sillä ovathan muun muassa muutamat suomen kunnat kirjelmöineet alueiden komitealle suomen hallituksen lainsäädännöstä koskien kuntauudistusta muun muassa salla savukoski sulkava sysmä

kun puhutaan luonnonvaroista tai luonnonvarakeskuksesta niin yksi äärimmäisen tärkeä luonnonvara on meille metsä kuten edustaja myller myös hyvin toi esille ja samoin myös biotaloutta pidetään suomen tulevaisuuden alana

lisäksi luvussa säädettäisiin äänioikeuden rajoittamisesta äänioikeutettujen luettelon sisällöstä ja järjestyksestä äänestyspaikalla

esityksessä ehdotetaan myös tuomiokapitulin maallikkojäsentä koskevan vaalikelpoisuusrajoituksen poistamista ja pappisvirkaan perustuvan äänioikeuden rajoitusten supistamista

ministeri koskinen minä kysyn nyt teiltä en niinkään sitä missä se luonnonvarakeskuksen tuleva paikka on mutta missä on suomen biotalouden kärki maantieteellisesti ja missä se on nimenomaan konkreettisesti

kenttä on laajenemassa kuten olemme huomanneet krimin kriisin tilanteen kärjistyneen kohtalaisen nopeastikin

kirkkoherran oikaisuvaatimus ja valitusoikeus seurakuntavaalien ja kirkkoherran välittömän vaalin äänioikeutettujen luettelosta korvattaisiin vaalilautakunnan mahdollisuudella oikaista itse näitä luettelossa havaittuja virheitä

diplomatian tie olkoon suomen tie

se lienee varmasti myös euroopan neuvoston tie aloittaa kriisin ratkaisua ja niin varmaan tämäkin yleisistunto alkaa ja toivon mukaan todellakin niitä aitoja ratkaisuja etsien kaikkien jäsenmaiden jäsenvelvoitteiden noudattamiseksi

hallituksen esityksessä ehdotetaan että eduskunta hyväksyisi laittomasti maassa oleskelevien henkilöiden takaisinottamisesta suomen tasavallan ja kosovon tasavallan välillä tehdyn sopimuksen ja lain sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

samalla kun kirkkolain vaaleja koskevat säännökset kootaan ja niihin liittyviä puutteita korjataan on tavoitteena myös lisätä säännösten selkeyttä ja termien yhdenmukaisuutta ja näin ollen kehittää säännöksiä yleisen vaalilainsäädännön suuntaan

tämän ison asian sivussa tietysti keskeneräinen työ jatkuu muun muassa koskien istanbulin sopimusta väkivallan ehkäisemiseksi tai koskien sitä mitä täällä kuluneena vuotena on käsitelty

takaisinottosopimuksen tarkoituksena on mahdollistaa laittomasti maassa oleskelevien henkilöiden palauttaminen toisen sopimuspuolen valtion alueelle sekä helpottaa ja yhdenmukaistaa menettelyjä

mitä tällä hetkellä kuuluu pohjoisessa sallan rajanylityspaikalle ja sitä kautta mahdolliselle elintarvikeviennille

hallituksen esitys perustuu kirkolliskokouksen tekemään ehdotukseen kirkollisia vaaleja koskevien säännösten kokoamisesta ja valiokunta pitää lakiehdotukseen sisältyvää keskitettyä kirkollisten vaalien sääntelyä selkeänä

se on ollut vastatuulessa useita vuosia

sopimus sisältää määräykset sopimusvaltioiden omien kansalaisten kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden takaisinotosta ja takaisinottoon liittyvästä kauttakulusta sekä tietosuojasta johon tietosuojavaltuutettu on myös ottanut kantaa

kertomuksessa otsikko yhteiskunnan muutos ja uudet ihmisoikeushaasteet kertoo mielestäni juuri sen euroopan neuvoston toiminnan ytimen

arvoisa puhemies

haluan vielä siteerata tämän valtiontalouden tarkastusviraston vuosikertomusta ja juuri sitä mikä on viljelijöille aivan todellinen ongelma monessa edustaja leppä sivusi tätä asiaa

hallintovaliokunta on antanut mietinnön hallituksen esitykseen kirkkolain muutoksesta ja esitys on kirkolliskokouksen ehdotusten mukainen jolle asia on valmisteltu kirkkohallituksessa ja esitys on viimeistelty opetus ja kulttuuriministeriössä

samoin pappien virkasuhteeseen ja ikään perustuvista äänioikeuden rajoituksista ehdotetaan luovuttavaksi ja näitä rajoituksia voidaan valiokunnan mielestä pitää perusoikeusnäkökulmas ta kyseenalaisina ja näin ollen lainsäädännön muuttamiselle nähdään olemassa olevat asianmukaiset perusteet

vaikka paljon euroopan valtioissa on tehty lainsäädäntötyötä hyvää lainsäädäntötyötä asioiden parantamiseksi niin muutos on pysyvää ja muutos luo yhteiskunnille uusia haasteita

suomen maatalouspolitiikan tavoitteissa tukihallinnon tehokkuus on jäänyt toissijaiseksi tavoitteeksi

samoin valiokunta pitää vaalikelpoisuuden rajoittamisen ulottamista koskemaan myös hiippakuntatasoa ja kirkon keskushallintoa nykytilannetta selkeyttävänä vaihtoehtona

valtuuskunnan puheenjohtajakin viittasi muun muassa oecdn mainioon raporttiin joka koskettelee laajasti talouden ongelmien heijastumista ympäröivään yhteiskuntaan ja talouskriisi on aina loppukädessä demokratian kriisi

toiseksi esitetään että suomessa asuva vailla kotikuntaa oleva ulkomaalainen voisi liittyä kirkon jäseneksi ja lisäksi esitetään muutettavaksi säännöksiä aloiteoikeudesta hiippakuntavaltuustoon

euroopan unioni ei voi käytännössä vielä itse nykyisin neuvotella takaisinottosopimusta koska viisi unionin jäsenmaata ei ole tähän mennessä tunnustanut kosovoa itsenäisenä valtiona

vaikka se rajoittaa jossain määrin kirkon viranhaltijoiden ja työntekijöiden osallistumisoikeutta niin olennaista kuitenkin on että sääntelyllä voidaan turvata luottamusta luottamuselimien päätöksenteon puolueettomuuteen ja estää mahdollisia eturistiriitoja

kirkkoherran eli seurakunnan johtavan viranhaltijan vaalitapa muuttuisi siten että jatkossa kirkkoherra voitaisiin valita joko välittömällä vaalilla tai välillisellä vaalilla

valiokunta yhtyy hallituksen esitykseen että laittomasti suomen alueella oleskelevat henkilöt tulee voida poistaa mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti maasta

samoin on mielestäni kiinnitettävä huomiota juuri oecdn raportinkin esiin tuomien asioiden valossa korruption tasoon edelleen euroopan alueella

jatkossa siis kirkkovaltuuston tai seurakuntaneuvoston pyynnöstä tuomiokapituli voisi päättää että kirkkoherra valitaan jommallakummalla edellä mainitulla vaalitavalla

erityisesti jos unionimaita tarkastellaan tilastollisesti tämä on käynyt ilmi valtioneuvoston selonteosta suomen eu politiikasta niin on todettu että eun budjetin verran löytyy harmaata taloutta ja korruptiota unionin maista